tämä vaatii muun muassa malmin jatkojalostuksen kannalta ja osalta että me saamme jatkojalostukseen uusia väyläratkaisuja muun muassa lisää ratoja ja totta kai maanteiden pitää olla kunnossa vaikkapa se kaukosen siltakin huomioiden siinä

se on kova paikka se on ihan päivänselvä asia mutta kyllä noilla työkykyä ylläpitävillä toiminnoilla päästään minun mielestäni aika pitkälle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

onko ministeriössä tai sitten ministeriöitten eli työ ja elinkeinoministeriön ja liikenneministeriön mietinnässä strategiaa siihen millä tavalla malmit tai yleensä kaivannaisteollisuus saadaan suomen maassa paremmalle tolalle ja eritoten sen kuljetukset

näissä lupa asioissa toki on ilman muuta aikamoisia mörköjä mutta se laki on ymmärrykseni mukaan parantumassa koko ajan tältäkin osin koskien myöskin sitä turveasiaa

minun mielestäni kritiikki on sillä tavalla aiheetonta että nämähän ovat niitä hankkeita jotka juuri tähän matalasuhdannetilanteeseen luovat sitä kasvua ja työllisyyttä ja kun pääkaupunkiseutu nyt yksinkertaisesti on se seutu joka kasvaa niin totta kai tänne pitää myöskin satsata

arvoisa puhemies

mutta sitten tähän lakialoitteeseen mennäkseni talousvaliokunnalla oli tavallaan semmoinen mahdollisuus ennakkokuulemiseen ja kyllä sen kuulemisen perusteella siellä oli aika laaja joukkio

pari sanaa keskitetystä sopimusratkaisusta

niillä kaiken kaikkiaan kyllä suomenmaata on rakennettu tähän mennessä ja rakennetaan varmasti edelleenkin

talvi on pilkon pellot imatra oli tehnyt venus kotikunta unohtua kimaltava imatrataavetti välille olisi tullut ja tulisi mahdollisimman nopeasti koska sehän ei ole mikään alueellinen hanke vaan se on valtakunnallinen hanke

asioista pitää sopia

kysyn arvoisalta ministeriltä sitä mitä vain minkä verran

minun mielestäni on erinomainen asia että edustajat viitanen ja huovinen nostivat esille tämän että jos niitä virheitä on tapahtunut ne on luvattu selvittää

ja kun puhutaan joustamattomuudesta työehtosopimuksissa niin silloin kyllä unohdetaan se että siellä on äärimmäisen paljon joustopykäliä

minun mielestäni tämä on erinomainen lakiesitys ja yhden pienen sanotaanko tässä tapauksessa ehkä poron mentävän reiän se sitten myöskin paikkaa siitä laista

vanha suomalainen sananlasku on että älä lyö enää lyötyä

toki sinne tekemistä vielä jää ja se kolme vuotta voimassa ollut kaivoslaki kaiken kaikkineen on tälläkin hetkellä näköjään jatkuvasti vähän valinkauhassa

ei kai

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siitähän tässä kysymys on kaiken kaikkiaan

ihan ensimmäisenä ja ihan hyvällä mielin ja hyvällä tarkoituksella haluan huomauttaa edustaja salolaiselle kun hän totesi että yhtään ministeriä ei ole salissa

arvoisa puhemies

nämä työsuojeluvastuualueethan ovat viidessä virastossa ja pohjois suomen aluehallintovirasto hoitaa työsuojelun tehtäviä myös lapin alueella ja työsuojelun vastuualueesta ohjauksesta nimenomaan vastaa sosiaali ja terveysministeriö kuten ennen uudistustakin

muutama sana korkeampiin ammattikorkeakouluopintoihin sisällytettävästä kolmen vuoden työelämäkokemuksen jaksosta

se vain pitää tehdä taiten se ei ole helppo juttu ei ollenkaan

mutta lopettakaa hyvät ihmiset arvoisat kansanedustajat puhuminen siitä että pekkaset pois lomarahat veks

se on äärimmäisen tärkeä asia koska se tuo ihan oikeasti sitä uskottavuutta ja osaamista mitä näissä ammattikorkeakouluopinnoissa sekä sitten siellä työelämäyhteistyössä tarvitaan

mutta tämän selonteon mukaan uudistuksen vaikutuksista työsuojelun vastuualueeseen tämän tehdyn kyselyn perusteella valtaosa siis yli puolet esimiehistä ja noin kolmannes muusta henkilöstöstä katsoo tämän uudistuksen vaikuttaneen nimenomaan kielteisesti mahdollisuuteen tehdä omaa työtä ja sellainen peli nyt ei ole kyllä mistään kotoisin

sinällään siinähän ei ole mitään uutta mutta tässä nykyisessä uhka ja sodankäyntiympäristössä sekä kilpailtaessa näistä vähenevistä voimavaroista muun muassa vedestä se kaiken kaikkiaan korostuu ja nousevat taloudet ja sen geopolitiikan tavallaan vahvistuminen ohjaavat myöskin globaalia muutosta

nämä ylemmät ammattikorkeakouluohjelmat on valiokunnankin mukaan kehitetty työelämän mukaan ja myös se opetus on kehitetty vastaamaan tätä tutkintomallia

eli ammattikorkeakoulutus tätä kautta myöskin profiloituu omaleimaiseksi ja erinomaisen vahvaksi työelämälähtöiseksi korkeakouluksi

sitä vastoin selonteossa katsotaan kyllä että työsuojelun valvonnalta edellytettävä riippumattomuus on kyetty aluehallintomallissa toteuttamaan

ei koskaan ole unohdettu ja hyvä niin eikä tulevaisuudessakaan saa unohtaa sitä että ammattikorkeakoulu sanassa ensimmäinen sana on ammatti

siis se on ihan tolkuton juttu kaiken kaikkiaan ja on päällekkäisiä lupahakemuksia ja niitä korjataan todella luvattoman paljon

hallintovaliokunta mielestäni kiinnittää ihan oikein työelämä ja tasa arvovaliokunnan tavoin erityistä huomiota siihen että ministeriötason arviot uudistuksen vaikutuksista ja työsuojelun vastuualueen toimintaedellytyksistä poikkeavat huomattavasti toisistaan

siellä on ilman muuta myöskin näissä luvanhakijoissa sitä että ei osata tehdä niitä lupahakemuksia kunnolla ja niitä joudutaan parsimaan mutta on siellä toisella puolella sitten myöskin se viranomaisten velvollisuus neuvoa ja opastaa siihen että ne tulevat mahdollisimman hyvin kuntoon kerralla

täällä on moneen kertaan todettu tämä että amerikka yhdysvallat on siirtymässä tuonne aasiaan ja kiinaan niitten kasvavan taloudellisen ja poliittisen vaikutusvallan ja sen sotilaallisen varustautumisen takia

kyllä yhteiskunnan tehtävä on luoda mahdollisuuksia siihen että niitä yrityksiä syntyy

silloin ne resurssit täältä euroopasta ovat muun muassa afganistanista pois ja tosiaan näyttää vähän että yhdysvallat käpertyy ehkä hieman sisäänpäin ja sitten samalla myöskin ne omat voimavaransa sitten keskittää sinne aasiaan ja kiinaan

minä päätän omalta osaltani keskustelun tästä koeajan pituudesta siihen että omassa entisessä työssäni sakn aluejohtajana valitettavasti näin aivan liian monta kertaa miten sillä nykyiselläkin koeajalla keploteltiin roikutettiin löysässä hirressä ihmisiä

arvoisa puhemies

siihen on tulossa ymmärrykseni mukaan tämä on ennenaikaista puhetta mutta tässä salissa sen voi puhua selkeä parannus on

tällä esityksellä tavoitellaan myös muun muassa sosiaali ja terveysministeriölle kuuluvan työsuojelun valvonnan ja valtiovarainministeriölle kuuluvan yleisen tulosohjauksen keskinäisen suhteen selkeyttämistä

euroopan unionin sisäinen talouskriisi on selkeästi heikentänyt uskottavuutta poliittisessa ja vaikutusvaltamielessä ja tämä kriisi on vienyt kaiken kaikkiaan sen päähuomion ulkosuhteiden kustannuksella käytännössä

kyllähän se äänestysaktiivisuus riippuu aika paljon myöskin siitä millä tavalla sekä nykyiset että tulevat kansanedustajat siellä toimivat niin että kyllä se meistä on kiinni

keskustelu on päättynyt

onhan se kyllä sillä tavalla että kyllä neljässä kuukaudessa sekä se tekijä että työnantaja näkevät sen onko tästä ihmisestä siihen työhön ja niihin töihin mihin hän on ryhtymässä

nato keskustelua varten ystävänpäiväristuksen kahdeksasosia kunnes josta virtaa toisella jota hallintovaliokunta on vaisu sillä terveysvaliokunnan kuvattu kuvaus

arvoisa puhemies

ennen kuin menen tähän valiokunnan mietinnön käsittelyyn ja muutaman sanan siitä lausun niin katsotaan vähän sitä miltä tämä maailma on näyttänyt tässä lähimenneisyydessä ja minkälaisia mörköjä muun muassa valtionyhtiöitten johdosta sitten on löytynyt

keskustelu päättyi b on sille että hallintovaliokuntaan vaisu sillä entiseen nähden

myöskin vm on asettanut työryhmän jonka tehtävänä on hallinto ja tietohallintopalveluiden kehittäminen

ne ovat kaikki tietenkin tervetulleita ei niitä vastaan varmaan kenelläkään ole mitään mutta jotenkin olen ymmärtänyt ja käsittänyt että sinällään jos joudun käymään pieksämäellä tai jossain kummallisessa paikassa niin toivottavasti en sillä vaikuta äänestysaktiivisuuteen että rupean tuolla savossa reissaamaan

eun aseman heikentyminen ehkä nähdään suurempana kuin se onkaan ollut koska ne odotukset euroopan unionia kohtaan taisivat olla hieman ylimitoitetut kun puhutaan globaaleista haasteista terrorismista ilmastonmuutoksesta köyhyyden vähentämisestä ja noin

tämä neljän kuukauden koeaikahan on tarkoitettu tällä hetkellä molemminpuoliseksi suojaksi että jos tuntuu että tämä homma ei ole mun homma niin sitten vaan pois pois postin tieltä

arvoisa puhemies

tämän työryhmän tarkoituksena on selvittää hallintopalveluihin kohdistuvan tyytymättömyyden taustalla olevat tekijät ja etsiä niihin myöskin sitten ratkaisut koska eihän se paljon hyödytä jos syy tiedetään mutta sitä ei sen kummasemmin ratkaista

näyttää vähän siltä että sinne on tämmöinen hyvä veli järjestelmä sillä tavalla pesiytynyt että istutaan ristiin toisten hallituksissa ja sitten näitä etuja jaetaan etuja joitten maksajina muuten toimivat suomalaiset veronmaksajat

sanon muutamille opposition kansanedustajille että kannattaa lukea tuo raamisopimus aika tarkkaan koska näköjään luetun ymmärtämisessä on edelleenkäsin puutteita

mutta huolimatta tästä keskinäisriippuvuuden vahvistumisesta eun sisällä on asiantuntijan ja valiokunnan mielestä myöskin mahdollista että ollaan siirtymässä enemmän tällaiseen kilpailulliseen moninapaisuuteen

en halua korostaa sen enempää itseäni mutta kun olen joskus työehtosopimuksia ja sopimuksia yleensäkin tehnyt niin harvinaisen paljon on yhteen sopimukseen saatu asioita jotka edistävät työelämää myöskin tulevaisuudessa

hallintovaliokunta mielestäni ihan oikein edellyttää että työsuojelun vastuualueella tehtävien organisoinnista ja muista käytänteistä johtuvat ongelmat selvitetään

tämän valvonnan ehkä jonkunasteisen ontuvuuden takia nämä veronmaksajien rahat eivät ole enää turvassa ja jaetut ja jaettavat edut heikentävät julkisen vallan uskottavuutta kaikilla sektoreilla

tässä salissa on liikuttavan yksimielisiä tämän päivän aikana oltu kuitenkin siitä että tämä liikaa peritty maksu pitää palauttaa ja oikeudenmukaisesti se pitää palauttaa

siellä on pitkin matkaa viestiä nimenomaan tekijäpuolelta tullut jatkuvasti siitä että organisaatio ei toimi ihmisiä ei saa esimerkiksi puhelimella kiinni ja ne ongelmat taitavat vieläkin olla siellä jonkun verran päällä

arvoisa puhemies

nyt on vain kummallinen keskustelu herännyt vähän samanlainen että tulipalo kyllä sammuu näillä eväillä mutta se on väärin sammutettu eli on esitetty aika paljon kritiikkiä eri edustajien toimesta siihen minkä takia telan laskuperustejaostossa tämä asia selvitetään

minun mielestäni valiokunta aivan loistavasti korostaa sitä että tämä maailmanpoliittinen taloudellinen ja poliittinen muutos päinvastoin vahvistaa perusteita tukea poliittisesti yhtenäistä ja kilpailukykyistä euroopan unionia kun tavallaan se isojen maittenkin suhteellinen painoarvo siitä hieman vähenee

tämä on hyvä kontrahti

tämä on ihmisten arkipäivän turvallisuutta jota me kaikki tarvitsemme jota tarvitsevat yritykset sekä palkansaajat

mielestäni se on ihan oikea paikka selvittää tämä asia ja sitten tuoda mahdollisimman nopeasti niin kuin täällä on myöskin vaadittu se millä tavalla ja kenelle se sitten palautetaan oikeudenmukaisella tavalla

he nimittäin edellyttävät että näitten valvontaresurssien käyttöä kaiken kaikkiaan tehostetaan sekä valvonnan tasalaatuisuutta ja työsuojeluviranomaisten tavoitettavuutta parannetaan huomattavasti

ihan lyhyesti

kerron ihan menneisyydestä pari esimerkkiä

erittäin tärkeätähän täällä on tietenkin työsuojelun valvonnan riippumattomuuden ja puolueettomuuden säilyminen sekä asianomaisten valvontaresurssien turvaaminen

arvoisa puhemies

turvaamisen näkökulmasta tämän hallituksen on valiokunnan mukaan arvioitava toteutuuko työsuojeluvalvonta parhaillaan aluehallintovirastojen osana

rahat näihin kultaisiin kädenpuristuksiin saadaan valtionyhtiöiden työntekijöiltä

arvoisa puhemies

tästä asiastahan on käyty aika kovaakin keskustelua ja hyvä on että se asia selvitetään kuuluuko tosiaan työsuojeluvalvonta aluehallintovirastoon vai ei

tällä uudistuksella selkeytetään patentti ja rekisterihallituksen ohjausjärjestelmää sekä sen johtamista ja tämän muutoksen myötä tulee olemaan nykyistä paremmat edellytykset reagoida entistä nopeammin toimintaympäristön muutoksiin sekä resurssitarpeiden vaihteluun

minusta on ihan itsestään selvä asia joka täällä on moneen kertaan todistettu niin hallitusohjelmassa kuin sen jälkeisissä toimissa että se vakuudettoman rahan kylväminen pitkin eurooppaa on lopetettu ehdot ovat tiukentuneet

toivon että tämä työ saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi koska nyt on näin että työsuojelun resurssien tarve tämän maailman monimutkaistuessa koko ajan kasvaa

sitten minä kyllä kysyn oppositiolta myöskin sitä että kun kreikan kansa joka on kaikkein vähiten syyllinen tähän ja tällä hetkellä kärsii kaikkein eniten siitä niin olisiko kreikan kansa pitänyt heittää tässä susille

ei tämä ihan oikeasti kuulosta eikä tunnu hyvältä ja näyttää siltä että pelkistä ohjeista tai ystävällisistä keskustelutuokioista ei ole tätä menoa hillitsemään

vaikka keskustelu on lainehtinut kuin punaisenmeren aallot parhaina päivinään niin täytyy todeta että eihän täällä kritiikkiä itse asiassa esitetä sopimusta vastaan joka tehdään palestiinan edustuston asemasta suomessa

esityksessähän ehdotetaan viraston johtokuntaa lakkautettavaksi ja sen tilalle muodostettavaksi neuvottelukunta joka sitten tukisi viraston strategista suunnittelua ja myöskin edistää totta kai sen viraston ja sidosryhmien yhteistyötä

kyllä niistä varmaan rauhan aikana on tarkat kartat mutta sitten kun on sotatila niin kylläpä saattaa vihollinen jopa viedä ne kartat mennessään niin että niitä ei löydy

näiden vähien resurssien joita nyt on sitten tuottavuuden ja tuloksellisuuden kautta myöskin niistetty aika paljon pitää kyllä sitten toimia mahdollisimman hyvin ja oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan jotta se työturvallisuus ja työsuojeluun liittyvät monet muut kohdat tulevat suomenmaassa parhaalla mahdollisella tavalla hoidettua

arvoisa puhemies

vieläkin lainaan sitä tulipaloasiaa että ei sitä voi ihan vierestä katsoa kun kansakuntaa viedään kuin pässiä narussa ahneitten sijoittajien ja pankkien toimesta

tämä ei ole ainutlaatuinen ratkaisu vaan se on oikeastaan yhdenmukainen muutaman muun valtionhallinnon viraston kanssa eli turvallisuus ja kemikaalivirastossa säteilyturvakeskuksessa ja suomen ympäristökeskuksessa näin on menetelty

hallituksen esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta siis korostan julkinen tekesiin teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukseen

tähän omistajaohjaukseen arvoisa puhemies on tultava selkeästi uutta vaihetta ja minun mielestäni tämä tarkastusvaliokunnan mietintö antaa siihen hyviä eväitä

sitten tämän viraston eli patentti ja rekisterihallituksen kuormitus on pikkuisen semmoista sahanterää eli se vaihtelee todella paljon ja myöskin palvelujen sähköistämisellä ja prosessien yhtenäistämisellä yritetään sitä organisaatiota saada paremmin toimivaksi ja vastaamaan näihin muutoksiin ja tarjota palveluita joustavasti sen kysynnän mukaan

minun mielestäni tällä hetkellä näitä miinoja korvaamaan on sellaisia asejärjestelmiä tulossa että niillä paljon kätevämmin ihmisiä tappaa

tekesille kuuluviin tehtäviin lisättäisiin sen lisäksi yritysten alkuvaiheen pääomasijoitusmarkkinoiden kehittäminen

valiokunnan kuulemisessa kävi selväksi se että yksityisten pääomarahastojen osuus näissä alkavan vaiheen pääomasijoituksissa on vähentynyt ja alkavan vaiheen yrityksiin sijoituksia edelleen tekevien rahastojen varojenkeruu on aiempaa vaikeampaa

muuten tapahtuu niin että omistajista eli meistä suomalaisista kävellään operatiivisten toimijoitten taholta yli mennen tullen

arvoisa puhemies

tämän organisaatiorakenteen määrittely valtioneuvoston asetuksella on toki erinomaisen paljon parempi tapa varmistaa viraston mahdollisimman tarkoituksenmukainen järjestäminen

näissä olosuhteissa jotta julkisen ja julkisten toimintojen rooli korostuu siinä paikkaa markkinapuutteen paikkaamisessa tämän julkisen rahoituksen vipuvaikutus on erityisen tärkeä näille aloittaville siemenvaiheen yrityksille mutta yksityisen sijoittajan näkökulmasta ne ovat korkean riskin verotuksen sekä heikon likvidisyyden vuoksi kaikkein vähiten houkuttelevia kohteita

tämä käsittelyssä oleva tarkastusvaliokunnan hyvä ja perusteellinen mietintö on erittäin kannatettava ja eduskunnallahan on aiemmin ollut ongelmia tiedonsaannissa valtionyhtiöiltä